erilainen kohtelu ei olisi kuitenkaan oikeutettua tapauksessa jossa kohtelun oikeuttamisperusteista ei ole säädetty vaikka kohtelulla olisi perus ja ihmisoikeuksien kannalta hyväksyttävä tavoite ja keinot tavoitteet saavuttamiseksi ovat oikeasuhtaisia kun kyse olisi tässä mietinnössä mainittujen syiden lisäksi seksuaalisesta suuntautumisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta

mikäli suomen kansalaisuuden saanut yksilö jää vaille kansalaisuutta terrorismirikokseen syyllistymisen vuoksi olisi tälle ulkomaalaiselle myönnettävä ehdollinen kansalaisuusstatus siihen asti kunnes hänen kansalaisuusasemansa voitaisiin jälleen todentaa vieraaseen valtioon

toivoisi kyllä tietenkin niitä

minkä ihmeen

suomen demokraattisen valtiomuodon uskottavuuden ja yhteisöllisen hyvinvointivaltiomallin säilyttämisen kannalta on tärkeää että täydet suomen kansalaisoikeudet voidaan myöntää ulkomaalaistaustaisille yksilöille vasta silloin kun he aidosti ovat valmiita sitoutumaan uuteen kotimaahansa luopumalla vieraista kansalaisuussiteistä

meidän

esimerkkejä mitä se voisi tarkoittaa että me esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen perusteella yrittäisimme ilman että on esiintynyt syrjintää toteuttaa positiivista erityiskohtelua

myös riski suomen kansalaisuuden siirtymisestä heikot siteet maahamme omaavien ulkomaalaisten kautta heidän jälkeläisilleen tulisi varsinkin kaksoiskansalaisuuskiellon nojalla poistetuksi

mutta siihen suuntaan tällä lakiehdotuksella mennään että tämänkaltaisia erityiskohteluita tullaan lisäämään kunhan niitä vaatimuksia ensin tullaan esittämään

on sääli että esimerkiksi tämä vammaisten aseman parantaminen laitetaan tähän yhteyteen vaikka tosiaan perustuslakivaliokunta on tällaista edellyttänyt ja toivonut enkä ole viitsinyt lähteä sitä kyseenalaistamaan sen takia että mielestäni on enemmänkin poliittisen valiokunnan ja eduskunnan suuren salin tehtävä sitten arvioida tätä puolta

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

totta kai kyse on priorisoinnista

edellisten hallitusten näperrellessä tavoitteet talouden tasapainottamiseksi sekä rakenneuudistusten toteuttamiseksi kaatuivat yksi toisensa jälkeen

se on ollut tasapainossa suhteessa hallituksen talousarvioesitykseen niin että siinä mielessä me olemme pystyneet olemaan kuitenkin siinä samassa kehyksessä

eli en koe että perustuslakivaliokunnassa kannattaisi nyt eriäviä mielipiteitä tällaisesta linjauksesta jättää

suurimpia leikkauskohteitahan mitä perussuomalaiset ovat esittäneet on ollut kehitysapu ja nyt sitten eilen tuli sinne meiltä rakenneuudistus

ellei velkaantumista saada taitettua ja lopulta pysäytettyä tämä johtaa ennen pitkää talouspoliittisen päätöksentekovaltamme menettämiseen

ajattelen myös niin että perustuslakivaliokunnan toiminta kyllä halvaantuu mikäli siellä ruvettaisiin tällä lailla toimimaan että jos jokin yksittäinen asia kymmenien sivujen mittaisessa lausunnossa ei miellytä niin niistä sitten kaikista äänestytettäisiin

mielestäni jos ajatellaan että pitää tehdä rakenneuudistuksia jotka kirpaisevat ja tavallaan muuttavat olemassa olevaa tilannetta tulisi aloittaa näistä suomalaiselle yhteiskunnalle voisi sanoa vähemmän tärkeistä kohteista joihinka kehitysapu tietenkin lukeutuu

tässä tilanteessa myös sosiaaliturvan kuormitusta on kevennettävä mutta se tulisi pyrkiä tekemään tavalla josta on mahdollisimman vähän haittaa yhteiskunnallemme

arvoisa puhemies

eli tietenkin tämä on kokonaisuus ja näin mutta siellä on satoja miljoonia euroja varaa ottaa

sanotaan että opiskelu on sijoitus tulevaisuuteen mutta voidaanko esimerkiksi opintolainan nostamista pitää nykyisessä työllisyystilanteessa kovinkaan riskittömänä sijoituksena opiskelijalle

nyt opintorahaan esitetyn tosin alkuperäistä suunnitelmaa lievästi maltillisemman leikkauksen toteutuessa pakotamme yhä suuremman osan opiskelijoista ottamaan opintolainaa

vaikka joillekin heistä riittäisi työpaikkoja ja aikaa työskentelyyn pitävät tulorajat huolen siitä ettei opiskelija voi olla täysimääräisesti työmarkkinoiden käytettävissä

arvoisa puhemies

nyt budjettiriihessä tehty päätös siirtää sekä toisen että korkean asteen opiskelijat yleisen asumistuen piiriin on varmasti tervetullut ratkaisu asumiskustannusten jatkaessa nousuaan

vaikka tulorajoja ei korotettu näistä aiheutuvan takaisinperinnän kohtuullistaminen on sentään jotain

arvoisa rouva puhemies

kiitoksia erittäin hyvästä keskustelusta

täytyy sanoa että joskus kyllä laatu korvaa määrän ja ainakin tässä keskustelussa sen voi näin todeta sillä argumentit ovat kiistattomia ja hyviä

opintolaina ei kuitenkaan saa olla ainoa vastaus opiskelijan toimeentulon turvaamiseksi

ja vaikka lakialoite ei saanut kuin ehkä parisenkymmentä allekirjoitusta niin siitä huolimatta vetoan hallitukseen ja sen ministereihin että tämä asia viimeinkin saatetaan lailliseen järjestykseen tällä vaalikaudella koska tämä on ollut eduskunnan ja hallitusten esityslistalla aiemminkin mutta edelleen tämä tilanne on jostakin syystä tämä

minä toivon että tässä pystytään nyt nousemaan näitten kulttuurillisten traditioiden ja joittenkin muitten toissijaisten syitten yläpuolelle ja yksiselitteisesti tämä toiminta lakkauttamaan

arvoisa puhemies

on aivan erikoista että tässä meidän maassamme on muun muassa ylimpien laillisuusvalvojien toimesta annettu ratkaisuja joissa on todettu että joku joulujuhla koulussa on väärin ja siihen osallistuminen rikkoo jonkun ihmisoikeuksia mutta tässä maassa ei vielä tänä päivänä saada tämmöistä peruuttamatonta fyysistä toimenpidettä kiellettyä yksiselitteisesti vaan vedotaan vain siihen että sitten niitä suoritetaan ja jossain jossa on totta joissain autotalleissa ja muuten

opintotuen ja huomattavasti avokätisemmin maksettavan kotouttamisrahan välisen tasoeron vaikutus hidastaa esimerkiksi nuorten maahanmuuttajanaisten kotoutumista sekä ammattiin kouluttautumista siis ryhmän jonka työttömyys on suomessa oecd maiden korkeinta tasoa

on syytä miettiä vakavasti onko tilanne eri tukien välillä oikeudenmukainen ja motivoiko nykyinen tukiviidakko onnistumaan ja menestymään oli kyse sitten suomalaisesta tai maahanmuuttajataustaisesta henkilöstä

ei tuolla argumentilla kerta kaikkiaan voida jatkaa vaan nyt pitää muuttaa tätä maata

kiitoksia myös omasta puolestani hyvästä keskustelusta

toivotaan todella menestystä tälle lakialoitteelle sillä tilannehan on vähän se että nämä tietyt asiat jotka usein täällä jäävät vähän vähälle käsittelylle nämä jotka leimataan marginaalisiksi nousevat helposti viimeistään siellä kansalaisaloitteen muodossa eteenpäin

kun meillä on osa edustajista taipuvaisia kritisoimaan meidän kansalaisaloiteinstituutiota niin silloin kannattaa katsoa peiliin ja kysyä pitäisikö nämä tällaiset asiat hoitaa eteenpäin joista me tiedämme että täällä on valtaenemmistö kuitenkin tätä mieltä mitä tässä lakialoitteessa vaaditaan niin että miksi ihmeessä me emme sitten hoida sitä asiaa eteenpäin

jos näin käy niin me rapautamme meidän eduskunnan arvovaltaa mutta se on ihan meidän kansanedustajien oma valinta joten kaikkea hyvää tälle aloitteelle

keskustelu päättyi

esillä ovat istuntoon perjantaina kahdeskymmenes viidettä kaksi toto kuusitoista kello kolmetoista täysistunto päättynyt kiitos kaikille

eu titanic on törmännyt jäävuoreen mutta kapteeni katainen yhä vain kehottaa hallitustaan jatkamaan soitantaa kannella

tällaisista kehyksistä puhuminen tuntuukin vähän siltä kuin olisi itse kuuntelemassa ja arvioimassa ministerien titanicin kannella soittamaa musiikkia samalla kun vesi jo kallistaa pian uppoavaa laivaa

ei siis mitään järkeä ellei samalla kehoteta ryhtymään hallitustakin toimiin lopettamaan soitanta ja laskemaan pelastusveneitä vesille

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

se mitä yritän sanoa on ettei kehysbudjetoinnille järjestelmänä kannata antaa tässä ajassa liikaa painoarvoa sillä se millaista politiikkaa hallitus ajaa tuli selville jo silloin kun alettiin keskustella ensi vuoden talousarvioesityksestä

tämä laki perusopetuksesta liittyy tietysti aika kiinteästi nyt siihen pisa tuloksista käytyyn keskusteluun joka on erittäin ajankohtainen aihe

arvoisa puhemies

hallitus keskittää suomea keskuksiin aivan kuin sillä saataisiin laiva kallistumaan takaisin

ei se ei auta

suomen pisa tulokset ovat laskeneet puhuttaneet ja johtaneet hallituksessa nyt äkkipikaisiin ja heppoisiin johtopäätöksiin joiden mukaan ennen niin hyvä opettajakoulutuksemme tarvitsee päivittämistä samoin kuin opetusmenetelmät ja opetussuunnitelmat

nyt on ensisijaisen tärkeää keskittyä siihen että mahdollisimman moni saadaan laivalta pelastettua eikä siihen että laiva eli eu saadaan pelastettua

saksassa hollannissa itävallassa ja muuallakin tämä vakuuksien yhteys vertaukseen aidasta ja aidanseipäästä ymmärretään mutta koska kyseiset maat ajavat samaa politiikkaa kuin suomen hallitus ja niistä maista puuttuu perussuomalainen oppositio ne eivät tietenkään viitsi kertoa totuutta suomen kansalle jottei koko pyramidihuijaus romahtaisi

mitä tulee imfn ja evmn eroihin noin ikään kuin perustuslakinäkökulmasta niin evmään liittyy eduskunnan budjettivalta suoraan ja imf ratkaisuun se ei liity suoraan

niiden laatiminen on samanlaista harhaisuutta kuin että yrittäisi uppoavalla laivalla alkaa hieroa kauppoja omista pelastusliiveistään rahaa vastaan

en vastusta ajatusta mutta ennen kuin koululaitoksessamme aletaan tehdä suin päin kalliita sekä aikaa ja vaivaa vaativia pedagogisia kokeiluja on syytä selvittää mikä oikeasti on mennyt pieleen kun tulostasomme laskee

siinä tulevat perustuslailliset asiat vastaan evmn osalta jos nyt sitten pidetään kiinni siitä mistä pitää pitää kiinni mistä pitää pitää kiinni ja kansanäänestystä suosittelisin

kuten on nähty markkinavoimille titanicin pelastuminen käy vain siinä tapauksessa että kaikki ne ketkä ovat alimmalla kannella pysyvät siellä ja markkinavoimien mielestä muidenkin olisi syytä siirtyä sinne

enpä ihmettelisi jos jossakin vaiheessa ne itsekin alkaisivat vakuusteatterin kun paine kotinäyttämöllä kasvaa

selvitystyötä tekemään pitäisi palkata tahot jotka eivät ole jäävejä eli heidän ei tule olla samoja henkilöitä jotka ovat esimerkiksi opetushallituksessa olleet ohjaamassa koululaivaamme nykyiseen suuntaan

kokoomuksesta tuli että on eurolla kova kannatus ja eulla kanssa

arvoisa puhemies

on haettava rohkeita ratkaisuja joissa kyseenalaistetaan nykysuuntaus jossa koulujen arvopohjaa ja toimintatapoja sanelevat muutokset suomalaisessa yhteiskunnassa muutokset jotka itse asiassa ovat olleet suomen globaalin menestymisen kannalta kielteisiä kun katsoo talouslukuja

ainahan on toki mukana matkustajia jotka sanovat tällaisen olevan taaksepäin menoa mutta jos paikka pelastusveneessä ei kelpaa he voivat jäädä kannelle kuuntelemaan hallituksen soitantaa

ennakkoluuloton arviointi tosin tarkoittaisi että yhteiskuntapolitiikkamme josta ovat vastuussa poliittiset puolueet voidaan todeta vääräksi

kärsisimme siis mittavat takaustappiot ja lisäksi antaisimme siis vaikkapa viisi ja saisimme takaisin yhden y

siksi onkin todennäköisempää että viimeiset pisa tulokset johtavat poliittisista syistä vääriin johtopäätöksiin ja vääränlaisiin tai ainakin riittämättömiin uudistuksiin

pelastusveneisiin on kyllä tulijoita eikä ilman menetyksiä kuitenkaan selvitä kun on kerran lähdetty laivalle jonka ei pitänyt upota ja johon siksi ei ole varattu riittävästi pelastusveneitä

tai jos espanjalaiset pysyisivät pystyisivät maksamaan takaisin kärsisimme joka tapauksessa takaustappioita sekä antaisimme viisi ja saisimme vaikkapa nyt sitten sen kokonaista kaksi

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

täällä on tuotu esille jo paljon niitä epäkohtia joita hallituksen laatimien kehysten sisälle mahtuu joten en lähde toistamaan niitä vaikka en kaikkia niitä esityksiä jotka täällä kehyksissä ovat hyväksykään

mitä järkeä tässä on että mehän olemme tälläkin hetkellä kuten olemme aina olla eussa nettomaksaja eli me maksamme muille joka vuosi enemmän kuin

koko eun idea itse osa perustuu siihen että maiden välisiä tuloeroja tasataan jos tästä ideasta yhä pidetään kiinni ja se tarkoittaa suomen nettomaksuaseman pysymistä suunnilleen nykyisellään tai jopa sen

kurinpitokeinot ovat myös vähentyneet tai muuttuneet tarkemmin säädellyiksi tai ainakin oppilaiden häpeäntunne huonosta käyttäytymisestä on syystä tai toisesta keskimäärin vähentynyt

sosialidemokraatit ja kokoomus veivät suomen aikoinaan rahaliittoon joten on ymmärrettävää ettei sitä virhettä haluta myöntää

se että eu alkaisi enenevässä määrin itse kerätä rahoja suoraan omaan budjettiinsa ei muuta tätä laskennallista tosiasiaa

se on inhimillistä mutta se että karilleajon jälkeenkin pitäisi vielä uskoa syypäiden neuvoihin ei ole inhimillinen vaatimus

tietotekniikka ei pelasta mitään

sellaisten maiden kuten suomeen joka ei ole toisten maiden rahoitusavun varassa ei pidä antaa budjettivaltaansa maan rajojen ulkopuolelle solidaarisuudesta ongelmamaita kohtaan ja tämä koskee myös talousunionisopimustakasyksillä

ensisijainen lääke tämän kielteisen kehityskulun taittamiseen opettajankoulutuksen muuttamisen tai opetusmenetelmien päivittämisen sijaan lienee kuri ja järjestys sillä vaikka ne itsessään eivät takaa hyviä oppimistuloksia niiden puute on takuuvarmasti ongelma oppimisen kannalta ja se lienee käynyt ilmi myös pisa tuloksista

arvoisa puhemies

ylen kyselytutkimuksen mukaan suomalaisten selkeä enemmistö ei halua lisätä suomalaisten taloudellisia vastuita eurokriisissä euroalueen

kasvattamisessa iso ja ensisijainen vastuu on kodeilla joihin tulee mielestäni lähteä nykyistä selkeämpi viesti yhteiskunnalta siitä että käyttäytyminen on yksi keskeisimpiä arvoja yhteiskunnassamme

antteideja aamulehden kyselytutkimuksen mukaan puolet suomalaista antaisi euroalue

tämä vaatii muun muassa käyttäytymisen arvioinnin palauttamista peruskoulun päättötodistukseen josta se on takavuosina poistettu kun se kuulemma leimaa oppilasta liikaa

iltalehden kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset halua selvittää vaihto eurolle jota me perussuomalaiset peräänkuulutimme jo marraskuussa kaksituhattayksitoista jättämässämme

olemme oppositiosta käsin tarjonneet johdonmukaisesti vaihtoehtoa ja se tuottaa tulosta

arvoisa puhemies

totuuden hetki

nyt onkin tullut aika kysyä hallitukselta että nöyrtyykö hallitus

toiset ovat jossakin aineessa parempia kuin toiset

ja suostuu selvittämään vaihtoehtoja nykyiselle europolitiikalleen vai aikooko se jääräpäisesti taistella kansan enemmistön mielipide

ei silti leimaa ketään että tämä huomataan viimeistään siinä vaiheessa kun joku saa päättötodistukseen kutosen ja toinen kympin

minusta hallitus on velvollinen reagoimaan

pidän todennäköisenä että käyttäytymisestä saatavissa arvosanoissa on jo nyt merkittäviä eroja esimerkiksi maaseudun ja isojen kaupunkien välillä ja saattaa olla että esimerkiksi etelä suomessa on rauhattomampaa kuin pohjanmaalla

jos te viittaatte suunnanmuutokselle kintaalla ja tyydytte vain peräämään lisää vaihtoehtoja oppositiolta ja samalla viittaatte kintaalla suomalaisten

arvoisa herra puhemies

vakuuksilla on merkitystä vain siinä tapauksessa jos suomi estää yhteisvastuuseen menemisen yhteisen vero ja sosiaalipolitiikan ja yhteisen budjettipolitiikan muuten vakuudet ovat vas keppihevonen jolla

syyt ovat ajassa ympäristössä ja arvoissa mutta jos asiantilaa halutaan muuttaa emme voi siitä syystä ettei asia ole oppilaan oma vika jättää muutosmahdollisuutta käyttämättä

aloite on saanut allekirjoituksia myös kahdesta muusta ja kahdelta muulta eduskuntaryhmän kahden muun eduskuntaryhmän edustajalta eli james hirvisaari ja myös sitten keskustan laila koskela ovat allekirjoittaneet aloitteeni mistä tietysti myös nöyrä kiitos

olisikin tutkittava onko käyttäytymisestä saaduissa arvosanoissa olemassa tunnistettavia alueellisia eroja ja jos on tulee syyt selvittää

bruttorahoitustarve on noin seitsemänsataaviisikymmentä miljardia euroa seuraavien kahden puolen vuoden

aloite on ollut kaikkien kansanedustajien allekirjoitettavana mutta ikävä kyllä aika ei näytä vielä olevan kypsä tässä mielessä sitten tälle muutokselle kun ei ole enemmän allekirjoituksia kertynyt

tuo lukuvuonna vain

kun mietitään miten espanja pyrkii sitten hoitamaan tuon rahoitustarpeensa kun no nyt työ ollaan tukemassa ja takaamassa sataa miljardia euroa kokonaisuudessaan niin vastaus kuuluu

sen sijaan valveutunut tasavallan presidentti sauli niinistö on käynnistänyt selvityksen muun muassa juuri kaksoiskansalaisuuden mahdollisten ongelmien osalta ja tämä on myös tärkeää työtä joka tukee lakialoitettani erinomaisella tavalla

mitä tuo

no mitä se tarkoittaa täällä sen aika näyttää mutta kuitenkin sellainen side omiin kansalaisiin on tiukentunut ja tiukentumassa

asuntokuplaan voimakkaasti menneet mukaan tule

eli on hyvin helposti arvioitavissa se että tämä ei ole ainoa päätös jota eduskunta joutuu osaltaan tekemään ja suomi myös siten euroopan valtioiden kanssa

tämän kaksoiskansalaisuuden alkuperäinen tarkoituskin oli se että suomalaiset jotka lähtevät muualle maailmaan muuttavat sinne ja tekevät uraansa voivat säilyttää suomen kansalaisuuden

hasis pullin taholta sanottu suomi on puun ja kuoren

tuntuu että saa sellaisen puun ja kuoren välissä joka on vielä kaiken päälle ajopuu joka kulkee tiettyyn suuntaan ja pienet valtiot suomi mukaan lukien joutuvat sitten

olemme samaa mieltä muiden eurooppalaisten maiden

tää se ettei ole alkuperäisessä tarkoituksessaan enää käytössä vaan tänne tulee sitten ulkomailta ihmisiä joille tämä suomen kansalaisuus on vain hyvä lisä

ettemme pyrimme

parantunut